toivoisin että jokainen miettisi mihinkä me olemme yleensä menemässä kun aina puhutaan että kaikkea pitää suvaita

kirjallisuutemme ja taiteemme on täynnä metsäaiheita

ennen kaikkea saamme olla huolissamme pitkäaikaistyöttömistä ja nuorisotyöttömistä

turismimme hyödyntää metsää

mutta tuntuu siltä että me jotka haluamme pitää vielä näitä perinteisiä kristillisiä arvoja olemme helposti rasistisia emmekä ymmärrä muitten ihmisten käyttäytymistä

valtio suurena metsänomistajana voisi luonnonsuojelun rinnalla toimia aktiivisemmin myös uusien innovatiivisten metsän hyödyntämistapojen edistäjänä ja tulevaisuudessa valtiolle uusien tulovirtojen kehittäjänä

nyt ely ja avi keskukset suunnittelevat rahapulassaan huomattavia palvelumaksukorotuksia

toisena tarkennettaisiin sitten äänioikeuden menettämistä ja ihan lyhyesti on sanottu että äänioikeutettu suomessa ei kuitenkaan ole henkilö joka on menettänyt äänioikeutensa yksittäistä siviili tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi siinä valtiossa jonka kansalainen hän on päättynyt tälle asialle mitään perustuslakivaliokunta lähetekeskustelua varten sitä

on asuntovelat lasten koulutukset ja yleensä toimeentulo

aluehallintouudistus on vaikeuttanut joidenkin palveluiden löytämistä kun ei selkeästi ilmoiteta kuka mitäkin asiaa hoitaa eikä tiedä mihinkä oikein soittaisi

yhdyn myös siihen näkemykseen että niin sanottu yhteisöveron lasku ei tuonut työpaikkoja vaan nämä suuret yritykset jakavat osinkoja henkilöille ja välttämättä pkt yrityksille näistä ei tullut mitään hyötyä

näin saisimme niitä uusien alojen kovasti kaivattuja veturiyrityksiä

kun samassa virastossa työsuojeluvalvonnan tehtäviä hoitaa kaksi eri ministeriötä valtiovarainministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö ei voida puhua kovin onnistuneesta tehtäväjaon kehittämisestä

tiedämme että välilliset työvoimakustannukset ovat valtavan suuret että kukaan yrittäjä ei palkkaa ihmistä jollei ole pakko

tämä lyhyesti

yksi esimerkki toimimattomasta valvonnasta on viime aikojen tuotevalvonnan toimimattomuus lähinnä elintarviketuonnin ja käytön osalta

toivottavasti nyt tämä yhteiskuntasopimus josta tänäkin päivänä on puhuttu toisi varsinkin näille pk yrityksille jotain hyötyä että me saisimme niitä yrittäjiä jotka työllistäisivät sitten näitä työntekijöitä

resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit

valmisteltava aluehallintouudistus parantaa maaseutuelinkeinojen palvelu ja toimintaedellytyksiä ilmoitti silloinen ministeri kiviniemi kun uudistus oli työn alla

siitähän se lähtee

onko näin tapahtunut

täällä puhuttiin näistä erilaisista kokeiluista joita sitra on monella tapaa tehnyt

tosin kysely on ollut laajempi mutta ei maaseudulla mitään näkyviä merkkejä ole ollut uudistuksen myönteisistä vaikutuksista

arvoisa puhemies

niin kuin selonteossa todetaan aluehallintouudistuksessa poliisitoimelle asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet

siinä koulut päiväkodit ja palvelutalot päivittäin myivät ylijäämäruokaa suhteellisen halvalla tai antoivat alueiden työttömille eläkeläisille pienituloisille ja tätä varmaan voisi kokeilla muuallakin suomessa kun tiedämme kuinka paljon vuosittain menee ruokaa kaatopaikalle kun taas jossain muualla maailmassa ihmiset näkevät nälkää

yleisen kansallisen tavoitteen tulisi olla kansalaisten yhtenäinen ja tasa arvoinen palvelu myöskin poliisitoimen palveluissa

maanpuolustuksen tiedotuksen suunnittelukunnan viimeisimmän tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa vastaajista kokee tulevaisuuden turvattomampana kun vuosi sitten näin ajatteli vain joka toinen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muutamia poimintoja ylen hallintoneuvoston hyvinkin laajasta kertomuksesta

tietysti on ymmärrettävää ettei minkäänlaisella hallintouudistuksella harvaan asuttujen alueiden ja helsingin poliisipalveluja saada samanarvoisiksi mutta jonkinlainen palvelujen tasapainottaminen olisi tarpeen

muistamme kaikki hyvin ne toissavuotiset hannun ja tapanin päivän pitkät sähkökatkot ja niistä aiheutuneet suuret vahingot niin yksityisille kuin yrityksille niin maaseudulla kuin kaupungissakin

ja huomioitavaa on tämä että jälleen otettiin käyttöön nämä sitran talouspolitiikan kurssit jotka ovat olleet jo vuosikymmeniä toiminnassa ja ovat meille itse kullekin tuttuja

vai näemmekö me vuosien varrella että tämä on vielä toimeentuleva yritys sen vain aika näyttää

ylen palveluja pidetään luotettavina ja tehtävissään yle on onnistunut melko hyvin

mikään hallintouudistus ei voi toimia asiakaslähtöisesti niin että sitä johdetaan virkamieslähtöisesti

varsinkin maaseudulla jouduimme olemaan ilman sähköä jopa viikkokausia

siksi näemme tärkeäksi että kaikki valmistelu uudistukset ja selvitykset tehdään parlamentaarisesti niin että kaikki poliittisetkin ryhmät saavat olla mukana valmistelussa alusta

niin kuin äsken mainittiin viittomakielisten ohjelmien lisäys on hyvä juttu samoin näkövammaisia on huomioitu etenkin urheilusivustoilla ja kuulovammaisille on nämä uutiset

lisämäärärahan tarve aiheutuu automaattisten nopeusvalvontalaitteiden uusimisesta ja lisäämisestä niin että laitteet mahdollistavat entistä tarkemmin nopeuksien ylittämisen valvonnan

selvityksessä todetaan että tehokas valvonta lisää katu ja yhteiskuntarauhaa mutta edellyttää nykyistä enemmän voimavaroja

edustajat taimilla koska edustaa lähtien

on tietysti hyvä että liikennettä valvotaan monipuolisesti että siellä eivät kännikalat eivätkä muut aja eikä näitä suuria nopeusrajoituksia sitten tehtäisi

erittäin tärkeätä olisikin vielä tutkia etukäteen mihin yhteistyöhön on varaa ja kannattavaa lähteä vaikka tiedetään että riskien ottamiselta ei voida aina välttyä kuten sitrankin toiminnassa on käynyt

täällä on puhuttu myös näistä hartausohjelmista ja katson että tärkeää on säilyttää hartausohjelmat niin radiossa kuin televisiossa

suomen edellinen hallitus on tehnyt päätöksen puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittämisestä

tämä ihan näin lyhyesti

varsinkin aamu ja iltahartaudet ovat olleet hyvin suosittuja ja toivonkin että niin aikuisille kuin lapsillekin olisi näitä hengellisiä ohjelmia enemmänkin koska maamme on kristitty kansa

kun asiaa edellisellä hallituskaudella valmisteltiin sdp ja vasemmisto olivat kovasti vastaan koko yhtiöittämisajatusta

nyt sitten on eri ääni kellossa vaikka edustaja filatov ihan ansiokkaasti sanoi että tätä pitäisi korjata

sähkönjakeluverkon haltijat ovat hyvin erilaisia jakeluvarmuuden suhteen ja esimerkiksi reunusmetsien raivauksen myötä kustannukset voivat nousta kohtuuttoman suuriksi

en kyllä ymmärrä kuinka tähän on päädytty että nyt ollaan nostamassa aivan älyttömästi tätä rikesakkoa

kustannusten tulisi olla kohtuullisia myös pitkällä tähtäimellä niin kuin täällä on puhuttu missäpäin maata asumme tai toimimme

tässä tapauksessa kun yhtiöittämisen seurauksena ei muuten kovin todennäköisesti merkittäviä säästöjä saada aikaiseksi säästöjä haetaan naisvaltaisen henkilökunnan palkka ja muista eduista

jonkinlaista tasausjärjestelmää toivon kustannustenjaossa sillä tässäkin tapauksessa joudutaan monissa maamme kolkissa kohtuuttoman suuriksi maksumiehiksi ja naisiksi

yle panostaa enemmän asia ajankohtais uutis ja kulttuuriohjelmiin ja myös lastenohjelmien kuten äsken mainitsin osuus on selvästi korkeampi kuin kaupallisilla toimijoilla keskimäärin samoin urheilun ja kotimaisen fiktion

selvityksen esipuheessa todetaan

sisäisen turvallisuuden supistuvat resurssit ovat ristiriidassa turvallisuusviranomaisten lisääntyvien ja monimutkaistuvien tehtävien kansalaisten odotusten sekä toimintaympäristön nopean muutoksen kanssa

on myös todettava että pienemmät sähköyhtiöt ovat useimmiten käyttäneet jo tulosrahoitustaan verkkojensa kunnostamiseen kun taas isommat ovat jakaneet bonuksia omistajille

ammattijärjestöjen esittämät näkökohdat mahdollisista palkka ja muiden etujen heikentymisestä yhtiöittämisen seurauksena tulee ottaa vakavasti

on ensinnäkin todettava että meitä edustajia on täällä erilaisista kunnista

kannatan niitä esityksiä joilla muutoksen täytäntöönpanoa siirrettäisiin vähintään vuodella eteenpäin että voidaan selvittää mahdolliset muutokset palkkauksessa ruokahuollon henkilöstön osalta

totean ensinnä niin vasemmalle kuin oikeallekin että perussuomalaisten mielestä isänmaamme tarvitsee uskottavan puolustuspolitiikan ja toivottavasti emme joudu palkka armeijaan

jos minun mallini on se niin kuin täällä muutamat ovat sanoneet että laitettaisiin kaikki roskiin hallitus lähtisi jäähylle ja oppositio perässä ja joulun jälkeen ruvettaisiin parlamentaarisesti keskustelemaan mikä olisi parasta kuntalaiselle mitkä ovat valtion tehtävät mitkä kuntien tehtävät niin tämä hallituksen esityskin on hyvin ristiriitainen

tässä yhteydessä on myös mainittava että nykyinen sähkömarkkinalaki ei turvaa sähköyhtiöiden asiakkaille kuin osakorvauksia kärsityistä vahingoista

sisäministeriön virkamiesten näkemyksen mukaan turvallisuuden ylläpito vaikeutuu tulevaisuudessa koko maassa ja erityisesti harvaan asutuilla alueilla

mutta sitten arvoisat hallituksen ministerit ja hallituspuolueiden jäsenet oletteko tosiaan sitä mieltä että hallitusohjelma on oikeudenmukainen tasapuolinen ja että peruspalvelut turvataan

toivottavasti tähän saadaan asiakkaiden kannalta myönteinen muutos eli korvaus täyden korvauksen perusteella kuten esimerkiksi viime vuonna tehdyssä lakialoitteessanikin esitin mutta varmaan tästä käytetään vielä niin lakivaliokunnassa talousvaliokunnassa kuin täällä salissakin hyviä puheenvuoroja

sisäisen turvallisuuden muista viranomaisista poiketen pelastustoimi on pääosin kunnallinen toimija ja kuntien rahoituksen varassa

esimerkiksi ensihoito ja potilassiirtopalveluiden tuottamisesta sovitaan osana sote ja maakuntauudistusta

aikaan ministeri nykyinen edustaja kiviniemi laittoi tämän paras hankkeen alulle mutta nyt täytyy sanoa että kun nämä kuutoset ovat lähteneet liikkeelle niin on tuhkatkin viety pesistä kunnissa

nyt on talvi

ja kun sitten jälleen sanotaan että sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijaryhmän toimeksianto on tämän vuoden loppuun niin sanommeko me että joulu on tullut ja joulu on mennyt

sitten myös yleisradion lakisääteisenä tehtävänä on välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio ja radiotoiminnan hoitamiseen

sitten täällä myös on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon paremman yhteyden aikaansaaminen

uusi valtionyhtiö aloittaisi ensi vuoden alusta

saamieni tietojen mukaan puolustusministeriö on yksipuolisesti päättänyt työntekijäpuolta kuulematta että uusi yhtiö järjestäytyy työnantajaliitto matkailu ja ravintolapalvelut maraan

olette sanoneet että kuntaliitoksia ei tehdä mutta kun kunnilta vähennetään jatkuvasti tuloja niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä kuntaliitoksia

esimerkiksi ministeri risikkokin tietää että me voimme pienenä kuntana nämä perusterveydenhuollon ja muut palvelut rakentaa

täällä sanotaan että vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta toimeenpanon johtaminen ohjaaminen ja kehittäminen kuuluisi sosiaali ja terveysministeriölle ja työvoimapoliittisten asioiden osalta taas työ ja elinkeinoministeriölle

arvoisa puhemies

nämä kuntaliitokset ovat johtaneet siihen ainakin pirkanmaalla kun liikuin että ei ollut kuin eripuraa kaikki on viety mitään ei ole jäljellä

kyllä pienetkin kunnat voivat tuottaa näitä perusterveyden ja sosiaalihuollon palveluita siinä missä suuremmatkin

selonteon jälkeen tehtävässä poikkihallinnollisessa strategiassa on otettava huomioon kokonaisturvallisuus joka koostuu monesta hyvin erilaisesta asiasta

tiedämme myös että varsinkin naisia ja lapsia kohdellaan monissa maissa ilman mitään oikeuksia ja mikä pahinta lapsia ja naisia myydään orjiksi ja seksuaalisen hyväksikäytön kauppatavaraksi

mitä tulee näihin kriisinhallinta asioihin kuinka ne hoidetaan niin ehkä puolustusministeri on viisaudessaan ajatellut että kesällä on vettä ojassa ja marjoja metsässä mutta mikä on sitten talvikauden ruoka aika

yhtä lailla ihmisten päivittäiseen arkeen vaikuttava sosiaali terveys ja päihdepolitiikka kuin kaukaiselta tuntuva hybridihyökkäyksenkin torjuminen ovat sisäisen turvallisuuden tekijöitä

olisinkin sanonut että tämä hallitusohjelman perälautakirjaus olisi voinut päättyä siihen että elämme onnellisina tämän vuoden loppuun saakka katsotaan mitä tuleman pitää

siinähän vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettiin

miten sivistyneessä maailmassa tämä onkaan mahdollista

hallituksen esityksen tarkoituksena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa siten että taataan samalla sukupuolten välinen tasa arvo

mutta mielestäni tämä laki on tehty huitaisemalla ja säästöt kohdentuvat todella pienipalkkaisiin naisiin

uudelle turvallisuustilanteelle on leimallista että ulkoista ja sisäistä turvallisuutta ei voida enää erottaa toisistaan

samoin pyritään suojaamaan ihmiskaupan uhrien ihmisoikeuksia sekä takaamaan ihmiskaupparikosten tehokas tutkinta ja syyttäminen

keskustelu

ja lopuksi vielä

konfliktialueella taisteluihin osallistuneiden saapuminen ja paluu suomeen sekä ääriliikkeistä kiinnostuneiden määrän kasvu ja heidän värväyksensä radikaaliin toimintaan kohottavat uhkaa

keskustelu on päättynyt

puhemies eun neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle lakivaliokunnan ja työelämän ja tasa arvovaliokunnan on kavala

arvoisa puhemies

kehysriihessään maan hallitus on pyrkinyt aivan oikeisiin asioihin parantamaan valtiontalouden tilaa ja katkaisemaan velkaantumiskehitystä

suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tilannekuva on kovin yhteneväinen ja toimenpiteet tunnistettujen uhkien torjumiseksi ovat nyt hallituksen vastuulla

samoin on myös selvitettävä ylen julkisen palvelun laajuutta toteuttamista rahoituksen tasoa sekä arvioida miten eduskunnan omistajaohjaus yleisradioon toteutetaan

tulppa nuorten ystävänpäiväristuksen seitsemästoista sija kunnes mustuivat oppiminen

arvoisa puhemies

kuudestoista elokuuta pidettävä toisista tämä hyväksytyn

keskustelu on päättynyt

miten pitkään esimerkiksi hallitus aikoo pönkittää yhä useamman eu valtion tukemista

lisäksi työryhmä arvioi ylen asemaa ja merkitystä mediamarkkinoilla sekä yhtiön merkitystä demokratian sananvapauden sekä viestinnän monipuolisuuden ja riippumattomuuden kannalta

puhemiesneuvoston pysyvät määräsivät että alkoholin

vaikka viime vuosi näyttikin kohtuullista kasvua jopa työllisyyden lievää paranemista eivät ennusteet tälle vuodelle ole kovin ruusuiset

kun tähän tilanteeseen tehdään sopeutuksia muun muassa kuntien valtionosuuksia leikkaamalla on hyvin todennäköistä että tilastoissa heikoimmilla olevat ihmiset ovat kuluvan vuoden jälkeen vielä heikommilla

tätä käsitystä osaltaan tukevat kehysriihessä sovitut alvin korotukset ja muun muassa lapsilisien indeksijäädytykset

samoin lääkkeiden kallistuminen samanaikaisesti peruselintarvikkeiden kanssa laittaa pienellä eläkkeellä kituuttelevan miettimään kumpaanko tänään viimeiset euroni laitan leipään vai lääkkeisiin

vaihtoehtona voi olla turpeenkäytön väheneminen ja sen korvaaminen enemmän saastuttavalla tuontipolttoaineella kivihiilellä